lapsilisä on yksi keino siihen millä tavalla perheet mahdollisimman hyvin selviytyvät arjesta ja se heijastuu myös siihen miten lapset aikanaan aikuistuessaan pystyvät ottamaan vastuun

tässä leikkauksessa on suuri heikko kohta myös se että tässä ei ole tehty kunnollista vaikuttavuuden arviointia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri totesi hyvin tärkeän asian että on syytä puhua käyttäen aina taustana ajankohtaista tietoa

käytännössä suurimmalla osalla lapsiperheistä tämä tuki menee kulutukseen peruselämisen tarpeiden hankkimiseen

on erittäin tärkeää että meillä on maahanmuuttolainsäädäntö hyvin toimiva ja koko maahanmuuttopolitiikka on linjattu ja sitä linjataan tarpeen mukaan

tämä selvityspyyntö ei ota kantaa siihen onko vetovoimatekijöitä vai ei eikä ota muuhunkaan vaan tämä selvityspyyntö tässä ponnessa sisältää pyynnön lisätietojen saamiseksi

tämä on aika vakava asia ja siksi myös se kiinnitti huomiota että pääministeri puheessaan viittasi siihen että ratkaisu sitten löytyy toimeentulotuesta

me tarvitsemme keskustelun pohjaksi ajankohtaista tietoa mahdollisimman vertailukelpoista tietoa

olen hyvin samaa mieltä hänen kanssaan siitä että meidän on säädettävä lakeja jotka ovat täsmällisiä ovat toimivia ja riittävän tarkkarajaisia ja samoin siitä että maata on lailla rakennettava

ja on luonnollista että ministeriö sitten tekee parhaansa ja ne rajoitukset mitkä ovat olemassa sitten selvityksen tekemisessä ne ovat

mutta on erittäin tärkeää että puhumme samoista käsitteistä samoihin tietoihin nojaten silloin tehdään myöskin oikeita johtopäätöksiä

niin kuin monet edesmenneet kokeneet parlamentaarikot ovat todenneet ja muun muassa sotien välisen ajan ehkä merkittävin parlamentaarikkomme kyösti kallio tapasi monta kertaa sanoa maa on lailla rakennettava

hyvin selkeä kannanotto siihen että tässä pitäisi kunnioittaa perheiden valinnanvapautta että tämä pakkojakaminen ei paranna perheiden arkea

tässä keskustelussa on myös noussut esille se annetaanko rikollisille turvapaikka ja tuleeko antaa

entisenä päätoimisena tilastovirkamiehenä voin sanoa että kyllä tilastoista pystyy hakemaan eri asioille perusteita mutta kyllä kannattaa kuunnella niitä jotka ovat paljon lapsiperheiden kanssa tekemisissä ja tietävät arjen ja mannerheimin lastensuojeluliitto on yksi sellainen taho jonka sanaa tässä kannattaa kuunnella

arvoisa puhemies

haluan myös nostaa esille sen että on tärkeää että turvapaikkapolitiikassa ja maahanmuuttopolitiikassa ja toiminnassa ei puhuta massoista vaan kysymys on yksilöistä

oli erittäin mieluisa todeta se että mietinnön alkuosassa todettiin se että maamme on yksi kokonaisuus

arvoisa puhemies

olen joissakin puheenvuoroissa tämän lapsilisäkeskustelun yhteydessä viitannut siihen että kun lapsilisäjärjestelmä otettiin käyttöön se otettiin taloudellisesti todella vaikeana aikana

maaseutua ja kaupunkeja maaseutua ja kasvukeskuksia ei tule asettaa vastakkain vaan se että meillä on elinvoimainen ja vahva maaseutu ja vahvat maakunnat luo pohjan myös sille että meillä voi olla elinvoimainen pääkaupunki pääkaupunkiseutu ja elinvoimaiset kasvukeskukset

me elämme tällä hetkellä melkoista muutoksen aikaa ja sisäisen turvallisuuden uhatkin ovat muutoksenalaisia

valtion budjetti oli varmasti tiukka mutta haluttiin että perheet jaksavat ja pystyvät saamaan elämän perusedellytyksistä kiinni ja selviytyvät arjesta

näyttää siltä että sisältöön liittyviä muutosesityksiä ei tule joten näyttää siltä että lain sisältö hallintovaliokunnan esittämässä muodossa tulee hyväksytyksi

nyt käsillä oleva välikysymys on kohdennettu poliisin resursseihin ja poliisipalveluihin

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että tämä järjestelmä seuraa aikaa ja vastaa niihin tarpeisiin mitä kunakin aikana on ja että päätöksenteon pohjana käytetään riittävästi tietoa

ne ovat yksi tärkeä osa sisäistä turvallisuutta

kun tässä salissa monesti huomio kiinnittyy näihin todella vaikuttaviin wäinö aaltosen veistoksiin työ ja tulevaisuus ja tässä keskellä on tämä tulevaisuus patsas jossa tämä pieni lapsi iloisesti vilkuttaa ja rohkeasti luottaa tulevaisuuteen niin tästä näkökulmasta meidän täytyy näitä asioita hoitaa

erittäin hyvä että edustaja kiuru täsmensi näitä tilastoja

minä viittasin siihen keskustelun sävyyn mikä tässä on ollut ja pitää ottaa huomioon se että ei tule sitä näkökulmaa että ainoa oikea tapa on viedä lapsi joka tapauksessa

onko tämän vuoden käytettävissä oleva määräraha suurempi kuin viime vuoden ja onko ensi vuodelle suunniteltu määräraha suurempi kuin tämän vuoden

niin sanottuja valkoisia alueita kartasta katsottuna on entistä enemmän ja valkoisten alueiden pinta ala tulee kasvamaan

se on joko kasvua tai vähennystä

sitten on erittäin tärkeää että myöskin tämän voimaan tullessa seurataan miten tämä toimii

mutta jos verrataan sitä että on suunniteltu leikattavaksi jonkun verran ja sitten leikataankin vähemmän ja sanotaan että nyt sitten lisättiin niin ei se ole mitään li säystä

on ollut vähän surullista kuunnella erityisesti kokoomuksen taholta tulleita puheenvuoroja koska niissä on joiltakin osin käytetty totuutta säästeliäästi

mutta tätä en tarkoita sanoa siinä mielessä että tilanne olisi jotenkin lohduton tai toivoton

lähtökohtahan tässä on se että silloin kun on tarve kynnys on riittävän matala että silloin kun lapsen etu vaatii että on koko päivän vaikka molemmat vanhemmat ovat kotona niin ilman muuta

pitää vertailla budjettivuotta budjettivuoteen

niin kuin tästä mietinnöstäkin tulee esille maaseudulla on hyvät mahdollisuudet jos niitä käytetään oikein hyväksi ja nähdään maaseutu mahdollisuutena valtakunnallisesti ja kehittämisen arvoisena asiana

siinä on päivähoidon henkilökunta avainasemassa että tähän tartutaan kun on aika

kun paras hanketta valmisteltiin silloin kun hannes manninen oli ministerinä siinä oli parlamentaarinen ohjausryhmä jossa oli kokoomuksen edustajana edustaja maija perho silloin virkkunen ei ollut näillä mailla

se on totta että monet yksittäiset talot syrjäseudulla jäävät hiljaisiksi ja niin sanottuja ruutuja jos katsoo neliökilometrin kokoisia ruutuja tulee entistä enemmän olemaan asukkaista tyhjinä

edustaja kari ja totean myös muille

poliisipalveluissa on tärkeää sekä palveluiden saatavuus että saavutettavuus

sitten kun laki oli valmis niin seuraavalla hallituskaudella oli parlamentaarinen ohjausryhmä mutta sitten oli laki jo valmis ja silloin seurattiin miten tämä toimii

me emme ole nostaneet asukasvähimmäismääriä tänne vaan te

silloin kun tarvitaan poliisi kohtuullisessa ajassa on paikalla

mitä tulee metropolihallintoon kannattaa perehtyä esimerkiksi tukholman hallintomalliin

kun poliisi näkyy riittävästi se vaikuttaa merkittävästi myös ennaltaestävästi

se ei tarkoita sitä että meidän täytyisi voimistaa ihmisten keskittämistä asumisen keskittämistä ja kaikkien toimintojen keskittämistä kasvukeskuksiin vaan yhteisen hyvinvoinnin vuoksi maaseutua kannattaa kehittää

kun tietää sen että kiinni jäämisen riski on todellinen ja suuri se vaikuttaa myös ennaltaestävästi ja näin pitäisi olla

arvoisa puhemies

ei huoltosuhde sillä parane eivätkä palvelut parane vaan pitää keskittyä niihin palveluihin

puutun tässä sisäisen turvallisuuden kokonaisuudessa yhteen näkökulmaan josta pitäisi puhua enemmän ja joka vaikuttaa myös poliisien toimintaan ja se on alkoholin aiheuttamat ongelmat

tässä mielessä tekee mieli sanoa että aluepolitiikan aika ei ole ohi vaan se on edelleen hyvin tärkeä ajankohtainen asia

mitä tulee tähän rahoitusjärjestelmään tässä tämän hallituksen aikana on vaikutettu kansalaisiin nähden erittäin eriarvoistavasti

jos kerran käsittelee ja analysoi asiaa tämmöisessä puheenvuorossa joka on näin keskeisessä roolissa kannattaa tuoda myös se kokonaisuus esille

aluepolitiikka ei ole mikään erillinen politiikan osa vaan aluepoliittiset toimet ja aluepolitiikka sisältyvät kaikkiin toimialoihin ja lohkoihin

edustaja myllykoski viittasi siihen turvataanko kansalaisten kannalta yhdenvertaisesti palvelut

pitää katsoa kokonaisuutta mikä tämän tulos oli ja mikä ei

esimerkiksi jos ajattelee valtioneuvostoa niin aluepoliittisia asioita ja aluepolitiikkaa sisältyy kaikkien ministeriöiden alaan

ensinnäkin vastakkainasettelu kuntien ja maakunnallisen liiton välillä

sehän syntyi niin kuin täällä on tullut esille silloin lipposen hallituksen aikana ja sen jatkon sen vakinaistamisen esti selkein sanankääntein kokoomus että tämmöistä ei tarvita varsinkaan jos on vaarana että sitä muuallakin käytetään huolimatta siitä että sitä olisi jossain haluttu

alkaa olla perustuslain näkökulmasta tarkastelun paikka

minusta on erittäin tärkeää että sitä vastakkainasettelua ei ole koska maakunnallinen liitto on kuntayhtymä ja sen jäseniä ovat kunnat

aluepolitiikka ja voi sanoa myös maaseutupolitiikka on nähty usein jakopolitiikkana että jaetaan rahaa

sille on hyvin tärkeää että se yhteys toimii peruskuntiin mahdollisimman hyvin ja kun maakunnallinen liitto valmistelee talousarviota se on tarkkaan tiedossa mitä kunnat ajattelevat ja mikä on tilanne

arvoisa puhemies

joiltakin osin se voi olla sitäkin mutta se on merkittävä asia elinvoiman vahvistamisessa ja käynnistämisessä

kun tässä ministeri virkkusen vastauspuheenvuorossa tuotiin esiin hallitusohjelmaa toistaen että on tavoitteena että palvelut paranevat paikallinen demokratia turvataan ja niin edelleen

minä kuulun siihen sukupolveen jolloin maaseudulla vielä käytettiin vesipumppuina käsipumppuja ja jotta sen pumpun sai toimimaan siihen tarvittiin siemenvettä eli syöttövettä

arvoisa puhemies

puheenvuorossani tarkoitin varsinaista budjettia enkä sote uudistusta

pitää antaa siemenvettä jotta vesi lähtee juoksemaan

näissä tilanteissa tarvitaan yleensä poliisia ja näiden kustannusvaikutus kokonaisuudessaan on valtava

nyt on esimerkiksi tässä paras puitelain yhteydessä todettu tämä suurten kaupunkikeskusten aiesopimusmenettely

kannattaa kuunnella tutkijoita alan asiantuntijoita

mutta nyt on tänään jatkettu viime viikolla aloitettuahudit ja ne budjettiesitystä että käsittely oli viime aloitettua budjetin käsittelyä

saatetaan tarvita tietyn kokoista pysyvää tukea jotta toiminnot toimivat hyvin ja sitten lopputulos voikin olla hyvin elinvoimainen

tässä pari viikkoa sitten pääministeri katainen kehotti kysymään kuntalaisilta kummassa asutte mieluummin

toivon että näissä keskusteluissa ja tämän budjetin käsittelyssä koko tilanteessa pystyttäisiin enemmän yhteisesti katsomaan tätä taloustilannetta ja tästä selviytymisen keinoja

en halua tällä moralisoida enkä nostattaa semmoista kiihkoa mutta tämä asia on koko hyvinvointiyhteiskunnan kannalta ja sisäisen turvallisuuden kannalta todella vakava asia

kävin parikkalassa luumäellä ja ruokolahdella ja kysyin niiltä ihmisiltä että missä te asutte mikä on teidän kotikuntanne

tämä ei ole vain poliisiresurssikysymys vaan tähän pitää paneutua laajemmin jotta poliisin resurssit kohdentuvat sinne missä niitä todella tarvitaan

ja siinä mielessä maakunnallisen liiton tehtävä aluekehityksen koordinoijana ja vetovastuussa on hyvin tärkeä ja tässä toiminnassa meidän tulee välttää kaikkea vastakkainasettelua

tässä mielessä rahoitusjärjestelmän täytyy olla sellainen että valtionosuusjärjestelmä ottaa huomioon palvelutarve ja olosuhdetekijät ja verotulontasausjärjestelmä on riittävä

heille se on kotikunta ja he haluavat pitää sen itsenäisenä eikä vaihtoehtona ole liittäminen johonkin

paras puitelain joka vähän sivuaa tätä vas takkainasettelua selonteon lähetekeskustelussa nousi esille myös pääkaupunkiseudun ja muun suomen vastakkainasettelu

arvoisa puhemies

sitten tässä on tuotu jatkuvasti tämä vastakkainasettelu

suomessa luotetaan poliisiin ja on tärkeää että poliisin resurssit ovat riittävät ja toimitaan myös pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti että tehtävät ja resurssit vastaavat toisiaan

nyt kun monet valtion aluehallintoon liittyvät palvelut ovat keskittyneet erityisen tärkeää on kehittää yhteispalvelupisteitä jotta kansalaisten tarvitsemat perustoiminnot ovat mahdollisimman lähellä ihmisiä

itsekin olen ollut mukana useammassa kuntaliitoshankkeessa taustalla keskustelemassa niistä perusteista ja kun päätös on tehty niin sitä pitää tukea

ja valtaosa tuotannosta on niin sanotusti maakunnissa mutta sitten pääkonttuurit tahtovat olla keskuspaikassa

siinä pystytään käyttämään hyväksi myös monia nykyajan tekniikan tuomia mahdollisuuksia